olimme pääministeri vanhasen kanssa kesällä yhteisessä kesätapahtumassa etelä karjalassa ja tämä tilaisuus oli kaikin puolin antoisa ja mukava ja keskustelummekin oli hyvin värikästä

mutta nyt te olette kuitenkin yhtyneet hallituksen linjaukseen siitä että kelan perusrahoitusta edelleen murennetaan elikkä sairausvakuutuksen työtulovakuutusta helpotetaan yksityisille työnantajille

näkemyksemme siitä että opiskelijoiden sairauspäivärahan määräytymisen perusteena on oltava sekä opintoraha että työtulo eikä vain opintoraha tai työtulo eivät ole ristiriidassa sen kanssa että sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee

pääministeri sanoi tässä tilaisuudessa

nyt haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä mikä on teidän toimenpiteenne ja näkemyksenne jatkotoimenpiteistä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hänen näkemyksensä kuvaa sitä kuinka kaukana hän on kuntien ja ihmisten arjesta

oletteko todellakin samaa mieltä että tämä työnantajien työtulovakuutusmaksu tulee poistaa vai oletteko valmiit tekemään töitä sen eteen että tämä kansaneläkelaitoksen perusrahoitus pysyy entisellään vakaana ja toisaalta työnantajia kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta heidän taustastaan

jos asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai hoivaan niiden laatuun tai niihin liittyvään kohteluun hän voi edelleen tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle

minulle tuli mielikuva vastakkainasettelusta vaikka sitä halutaan kyllä kääntää toisinpäin vastakkainasettelusta valtio vastaan kunta

se on linjassa myös eduskunnan tahdon kanssa

tavoitteena pitää olla että ensisijaisia etuuksia parannetaan perustoimeentulo turvataan ja toimeentulotukiriippuvuutta vähennetään

jatkossa valvontaviranomainen voi kuitenkin siirtää saamansa kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä

valtio tekee hyviä päätöksiä joihin meidän on tyytyminen aivan kuin ne olisivat irrallisia toisistaan

tulemme esittämään asian toisessa käsittelyssä lausuman jonka sisältö on että opiskelijoiden sairauspäivärahan määräytymisen perusteena jatkovalmisteluissa tulee olla sekä opintoraha että työtulo eikä vain opintoraha tai työtulo

eihän näin voi olla

huolena kuitenkin on että asiaa pompotellaan eri viranomaisten epäselvyyksien takia

kunnissa käy valtava myllerrys näinä päivinä

toivon että parhaillaan käytävissä minihallitusneuvotteluissa löydetään myös yhteisymmärrys uusista keinoista työllisyyden ja talouskasvun edistämiseksi

tavoitteena on että viranomaiskäsittelyyn otettaisiin suoraan vakavat asiat kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa

arvoisa puhemies

kunnat rakentavat uusia toiminta ja palvelumuotoja joko yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa

voidaan todeta että mikään kunnissa ei ole enää entisellään

tämän myllerryksen keskellä tiedetään jo että kuntien verotuotto on hiipumassa ja menot kasvamassa niin palvelutarpeiden lisääntymisen myötä kuin myös yleisen kustannuskehityksen myötä

toimintayksikön olisi tiedotettava aktiivisesti asiakkaille ja potilaille muistutusmenettelyn käytöstä

lisäksi elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen avustuksen korottamisella tuemme kansainvälistymistä ja ulkomaisten investointien edistämistä mikä on välttämätöntä työllisyyden parantamiseksi

tämän seurauksena kunnat velkaantuvat entisestään

tästä huolestuttavasta kehityksestä ovat viestittäneet varmasti meille kaikille niin yksittäiset kunnat kuntaliitto kuin myös yksittäiset kuntalaiset

jotta muistutusmenettelystä saadaan toimiva järjestelmä joka aidosti parantaa oikeusturvaa ja toimii myös omavalvonnan edistäjänä on olennaista että toimintayksiköt kehittävät omaa toimintaansa ja muistutusten käsittelyä

nimenomaan tuen sitä ajatusta että on hyvä että opiskelijat käyvät myös työelämässä mutta sopivassa suhteessa

olen todella harmissani juuri näistä syistä pääministerin sekä koko hallituksen välinpitämättömyydestä kuntia ja kuntapalveluja kohtaan

sen pitää perustua siihen että se tukee opintoja opintojen suorittamista mutta se ei saa olla perustoimeentulon edellytys siinä määrin kuin se tänä päivänä on että opiskelijat saavat oman perustoimeentulonsa joka heidän täytyy saada jotta he selviytyisivät elämän normaaleista menoista

se edellyttää paitsi vahvaa ohjausta myös sitä että toimintayksiköt osaltaan toteuttavat ja kehittävät muistutuksen käsittelyä

nyt jos koskaan tarvitaan entistä laajempaa yhteistä vastuuta

onko teillä tietoa siitä kuinka tämä rahoitetaan

kuntia ei voi jättää yksipuolisesti huolehtimaan ihmisten perusturvasta ja palveluista

siksi aluevalvontaviranomaisten on syytä kouluttaa palveluntuottajia lain käsittelyn vaatimaan tasoon

neuvolassa päivähoidossa ja koulussa olevat lapset opetusta ja oppilashuoltoa tarvitsevat nuoret terveydenhoitoa tarvitsevat lapset nuoret ja vanhukset eli ihmiset jotka käyttävät kunnan palveluja tai ovat riippuvaisia palveluiden saatavuudesta tai laadusta

muistutusmenettely on kuitenkin jo tällä hetkellä laissa nimenomaan asiakkaan matalan kynnyksen keinona reagoida epäkohtiin eli toimintayksiköissä pitäisi jo nykyisin olla toimintamallit muistutusten käsittelyyn

haluan myös tähdentää sitä että kun seuraava hallitus lähtee pohtimaan opintotukijärjestelmää niin se katsoo koko opintotuen kokonaisuuden jossa puhutaan niin toisen asteen opiskelijoista kuin myös korkeakouluopiskelijoista sekä jatko ja täydennyskoulutuksesta mutta huomioi myös opiskelijoitten erilaiset elämäntilanteet muun muassa perheellisten opiskelijoiden tilanteet koska heidän taloudellinen tilanteensa koko opintotukijärjestelmässä on ehkä voisiko sanoa kaikkein heikoin

on olennaista nähdä muistutusten käsittely organisaatiossa nimenomaan oman toiminnan ja laadun ja valvonnan kehittämisenä

ministeri katainen on myös kehunut kuinka paljon rahaa valtio antaa kuntien sosiaali ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja erilaisiin tulonsiirtoihin

kaiken kaikkiaan pidän esitystä kannatettavana niin viranomaistoiminnan tehostumisen kuin palveluyksiköiden toiminnan ja omavalvonnan laadun parantamisen näkökulmasta sekä asiakkaiden ja potilaiden kannalta

me kaikki tiedämme kuitenkin että kuntien palveluihin ohjattu valtionosuus menee lähes kokonaan yleisten kustannusten kompensointiin

tässä yhteydessä osoitan suuret kiitokset kahdelle hankkeen kannalta keskeiselle ja väistyneelle ministerille eli urpilaiselle ja kyllöselle

siltä osin minä toivon että seuraavalla kaudella hallitus ottaa tämän koko opintotukilainsäädännön kokonaisuudistuksen hanskaan ja sitä kautta toivon ettei tällaista prosessia enää synny jota täällä viime päivinä on ollut

arvoisa herra puhemies

olen valtuutettujen puheenjohtaja ja siinä mielessä esittelen tämän kelan valtuutettujen toimintakertomuksen edustajille

ministeri risikko on puhunut paljon perusterveydenhuollon puolesta

valitettavasti hänen puheensa ei näy riittävästi valtion budjetissa

onkin tärkeää että hankkeiden kustannuksia voidaan arvioida uudelleen ja etsitään aktiivisesti uudenlaisia entistä tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä kehittämisratkaisuja

yleisesti voin todeta että olen ollut tyytyväinen kelan yleiseen toimintaan sekä erityisen tyytyväinen siihen miten kelan henkilöstö on suurista muutostarpeista huolimatta sitoutunut kelaan

säästöjä ei kuitenkaan pidä hakea laadun eikä etenkään liikenneturvallisuuden kustannuksella

kunnat ja alueet ovat hankkeistaneet erilaisia kehittämiskohteita joita ovat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittäminen perheiden kotipalveluiden kehittäminen vammaispalvelujen kehittäminen syrjäytymisen ehkäisy työhyvinvointihankkeet asunnottomien tukipalveluiden järjestäminen ja ehkä kaikkein suurimpana osana perusterveydenhuollon parantaminen

käytännössä tämä tarkoitti sitä että kelan valtuutettujen rooli valvojana selkeytyi hallitus hyväksyy työjärjestyksen ja johtaja ei enää toimi hallituksen jäsenenä

näiden lisäksi liikenteen sujuvuus ja ennustettavuus paranevat ja hanke vähentää oleellisesti monia ongelmia tälle elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeälle yhteistyöväylälle

sata komiteassa on jo keväällä linjattu että julkisesti tuettua asuntokantaa ohjataan jatkossa siten että siltä edellytetään uudenlaista asukasvalintakriteeriä

sosiaalisen vuokra asuntokannan käytön ohjaamisessa pyritään siihen että yleisen asumistuen piirissä pitkään olevista nykyistä suurempi osa asuisi valtion tukemissa vuokra asunnoissa

jokaisessa yleiskokouksessa pääjohtaja esitti katsauksen kelan toiminnasta ja senhetkisen tilanteen missä eri toimintojen osalta mennään

hankelistan pituus on kuitenkin selkeästi osoittanut sen että kunnissa on aitoa tahtoa kehittää toimintaa mutta ei ole riittävästi resursseja

katsauksessa käydään läpi muun muassa eri etuusjärjestelmien rahoitustilanne toimintakulujen kehitys etuuksien läpimenoaikoja niin valtakunnallisesti kuin myös alueellisesti sekä henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja sekä kulloinkin erityisiä ajankohtaisia aiheita

ministeri vapaavuori mihin perustuu tämä linjaus

tarvitsisimme moninkertaisen määrän resursseja kuin mitä hankerahoitus mahdollistaa

tällä hetkellä asumistukea saavat ihmiset ovat todella köyhiä

yleisesti voin todeta että koska seuranta oli systemaattista ja tavoitteellista valtuutettujen oli helppo puuttua ja reagoida muutoksiin ja poikkeustilanteisiin välittömästi

perusterveydenhuoltoa on vahvistettava neuvolassa kouluterveydenhuollossa opiskelijaterveydenhuollossa terveyskeskuksissa vanhustenhuollon ja kotipalvelujen piirissä

ministeri vapaavuori tarkoittaako tämä sitä että hallitus lähtee tietoisesti rakentamaan köyhälistön asuntoalueita ja tarkoittaako tämä sitä että hallitus lähtee heikentämään köyhempien ihmisten asuntorakentamisen laatua

valvonta on yksi valtuutettujen tärkeimmistä tehtävistä

valvontatilintarkastaja esitteli raportin ja koosteen kelan tilanteesta neljännesvuosittain sekä nosti esille erilaisia huomioita jotka on tärkeä tiedostaa ja tietää valvonnan näkökulmasta

taloudelliset painopisteet ovat olleet selkeästi erikoissairaanhoidossa

tämä on meille demareille myös vastuun paikka

esitän että voimaantulosäännös saa sen muodon mikä vastalauseessamme on

meillä on kuitenkin osaamista tutkimus ja kehittämistyötä ja sitä kautta meillä on syntynyt vahvoja teknologisia huipputuotteita joita maailmalle viemällä me pystyisimme ottamaan tavallaan oman paikkamme myös viennin osalta

arvoisa puhemies

käytännössä näitä tuotteita ovat esimerkiksi energia lääkkeet ja niihin liittyvät laitetuotteet mutta nyt ongelmana on ollut että rahoitus näitten asioitten osalta on ollut vaikeata niitten tuotteistaminen markkinoille on ollut vaikeata

budjettiesitys unohtaa kuitenkin valtaosan lapsiperheistä

nyt tilanne on aivan toinen

olisiko mahdollisesti team finlandilla joku osuus jota kautta voitaisiin lähteä viemään näitä suomalaisia huippuosaajia huipputuotteita maailmalle ja sitä kautta myös tuettaisiin ehkä näitten rahoitusta joka tällä hetkellä on hyvin vaikea ja monimutkainen

jäin taas etsimään budjetista kokoomuksen lupaamaa lapsilisien indeksisidonnaisuutta eipähän löytynyt

lisäksi henkilölle syntyy usein ylimääräisiä matkakustannuksia gluteenittomien tuotteiden hankinnasta koska lähikauppojen valikoimat ovat usein suppeat

missä viipyy ennen vaaleja jopa hallitukseen menoon kynnyskysymyksenä luvattu lapsilisien sitominen indeksiin

toimeentulotuen piirissä olevien keliakiaa sairastavien henkilöiden toimeentulotukipäätöksissä on ilmennyt suuria epäkohtia ja eriarvoisuutta

hallitusohjelmassa on sitouduttu vähentämään lasten nuorten ja perheiden pahoinvointia ja syrjäytymiskehitystä

keliakiasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten katsotaan kuuluvan täydentävään toimeentulotukeen ja päätöksen tekevä sosiaalityöntekijä tekee päätöksen kustannusten hyväksymisestä oman harkintansa mukaan

tämä on todella kannatettava asia

tähän kokonaisuuteen liittyy vahvasti myös lapsiperheköyhyys

kysely kuitenkin osoitti että stressi ja kiire vähenivät merkittävästi ja henkilöstö oli tyytyväinen johtamiseen ja työhön kaikkialla hallinnon tasoilla

tästä on aiheutunut eriarvoisuutta keliakiaa sairastavien kesken riippuen siitä millä paikkakunnalla hakija asuu ja kuinka sosiaalityöntekijä tuntee keliakiaan liittyvät ongelmat

hakemuksen käsittelijä ei ole aina myöskään ymmärtänyt että keliakia ja gluteeniton ruokavalio eivät ole harkinnanvaraisia vaihtoehtoja keliakiaa sairastavalle

tavoitteeksi on otettu työtyytyväisyyden työkyvyn työssäjaksamisen sekä henkilöstön hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen

hallitusohjelman mukaisesti sivistysvaliokunta käsitteli viime keväänä hyvinkin syvällisesti lasten ja nuorten syrjäytymistä

keliakia on lääketieteellisesti todettu elinikäinen autoimmuunityyppinen sairaus jonka ainoa hoito ja lääke on koko elämän kestävä ehdoton gluteeniton ruokavalio

kelan on pystyttävä kehittämään toimintojansa siten että se palvelee erilaisia ihmisiä kaikissa eri elämäntilanteissa ja kunkin tarpeen mukaan

tässä yh teydessä sosialidemokraatit esittivät oppivelvollisuusiän nostamista joka osaltaan vähentäisi koulupudokkaiden määrää ja syrjäytymisen riskiä

valitettavasti tämä ei saanut kannatusta hallituspuolueiden piirissä

ruokavaliota tulee noudattaa tarkasti joka päivä eikä lipsumista siinä voida sallia

samoin sosialidemokraatit esittivät eilen julkistetussa varjobudjetissa selkeää panostamista lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseen kuten perusterveydenhuoltoon neuvola ja kotipalveluun kouluterveydenhuoltoon ja oppilashuoltoon

tavoitteena on hoitaa asiakkaan asiat kokonaisvaltaisesti sekä hänelle sopivalla tavalla

keliakiaa sairastava henkilö ei voi useinkaan hyödyntää ruoka apupisteiden ruoka avustuksia koska jaettavat tuotteet ovat lähes aina gluteenipitoisia tuotteita

arvoisa herra puhemies

mutta jos me kohdennamme lapsilisän ensimmäiseen lapseen niin se kohdistuu myös näihin monilapsisiin perheisiin jolloinka tämä meidän näkemyseromme siltä osin on erilainen

tämän lisäksi haluamme tukea kaikkia lapsiperheitä korottamalla kaikkien lapsiperheiden lapsilisää sekä parantaa asumistukijärjestelmää siten että se tukee nykyistä paremmin pienituloisten lapsiperheiden asumista

asiakas itse valitsee palvelutavan

henkilökohtaisesti ja periaatteellisesti suurimpana ongelmana näen kuitenkin että tämän jälkeen kukin eduskunta voi muuttaa vaalipiirijaon tahtomallaan tavalla ja sehän on suuri muutos nykyiseen käytäntöön

arvoisa herra puhemies

on ehdottoman tärkeää että hallitus panostaa nyt kohtuuhintaiseen ja monipuoliseen asumiseen